arvoisa puhemies

ollilan työryhmän raportissa luonnosteltua ajoneuvojen seurantajärjestelmää hyödyntäen voidaan luoda eri maksuluokkia sen perusteella missä ajoneuvolla liikutaan milloin liikutaan ja kenties myös sen perusteella missä tarkoituksessa liikutaan

arvoisa puhemies

tarkoitushan on lisätä liikenteen verotuksen ohjausvaikutuksia ja autoliikenteen seuranta tarjoaakin ennennäkemättömän potentiaalisen välineen ohjauksen toteuttamiselle

velkaantumiskehityksen taustalla ovat muun muassa väestön ikärakenteen voimakas muutos ja yleisen kilpailukyvyn heikkeneminen

onko tämänkaltaisen seurantajärjestelmän pystyttämistä mietitty tästä näkökulmasta eli näettekö tässä asiassa perustuslaillisia ongelmia

nyt on tullut se hetki jolloin näihin rakenteellisiin haasteisiin on vastattava ja samalla kun osoittelemme sormella kriisimaita vastuuttomasta taloudenpidosta on meidän muistettava että meillä on myös aivan oma kotimainen velkavuori valloitettavana

tilannetta analysoitaessa on erotettava toisistaan edellä kuvatut syyt ja niistä johtuvat oireet kuten markkinoiden luottamuspula ja valtioiden akuutit rahoitusvaikeudet

suurin huomio on kiinnittynyt oireiden lääkitsemiseen

mutta samalla kun hoidetaan akuuttia kriisiä on rakennettava pidemmän aikavälin luottamusta tiukentamalla yhdessä sovittujen sääntöjen valvontaa ja rikkeiden sanktiointia

perussuomalaisten huoli vakautusrahastojen vivuttamisesta on sikäli liioiteltu että vivuttamisella pyritään ainoastaan varmistamaan rahastojen kapasiteetin mahdollisimman tehokas käyttö

arvoisa puhemies

moni hyväkin asia kääntyy vajavaisen ihmisen käsissä huonoksi ratkaisusta tulee ongelma esimerkkejähän meillä on vaikka kuinka paljon

myös ekpn setelirahoituksen osalta perussuomalaisten huoli on ylimitoitettu sillä ekp ilmoitti viimeisimmän kokouksen yhteydessä että se ei tule siirtymään rajoittamattomaan setelirahoitukseen eun perussopimusten vastaisena toimena

aivan äskettäin kuulin työttömien parissa työskenteleviltä ammattilaisilta että työelämään palauttavien toimenpiteiden kohteena ollut henkilö saattaa kieltäytyä vastaanottamasta työtä koska häntä uhkaa työtulon menettäminen pikavippien kautta syntyneen velan takia

pitkällä aikavälillä ei euroalueen tulevaisuudessa kuitenkaan ole kyse apu pelastus tai vakautuspaketeista vaan siitä miten onnistumme talouden tasapainottamisessa ja saammeko euroopan talouden kasvu uralle ja kilpailukyvyn uuteen nousuun

suurimmalle osalle meistä pikavipit eivät ole ongelma mutta meillä on keskuudessamme kansalaisia joille pikavipit ovat todellista myrkkyä

olemme vaarassa jäädä nousevien talousmah tien kuten kiinan armoille

mikään vastuullinen valtio ei toimi tietoisesti oman valuuttansa tuhoamiseksi vaan tekee kaiken tarvittavan sen arvon vakauttamiseksi

suomalainen asuntovelallinen on saanut nauttia euroaikana alhaisesta korkotasosta ja euroalue on tarjonnut suomalaisille yrityksille satojen miljoonien asukkaiden kotimarkkinat

euro toimi hyvin siihen saakka kunnes kansallisvaltioiden velkaantuminen meni liian pitkälle

ongelma ei ole valuuttajärjestelmässä sinänsä vaan siinä ettei euromailta löytynyt poliittista tahtoa pitää kiinni yhteisesti sovituista pelisäännöistä ja julkisen talouden tasapainosta eikä yhteisesti sovittujen periaatteiden noudattamatta jättämisestä seurannut sääntöjä rikkoville mailla rangaistuksia

arvoisa puhemies

suorien terveydellisten seuraamusten kuten diabeteksen ylipainon sydänvaivojen ja muiden ennenaikaisiin kuolemiin johtavien fyysisten vaivojen lisäksi alkoholin syntilistalla on väkivaltaa perheiden pahoinvointia avioeroja lasten huostaanottoja syrjäytymistä mielenterveysongelmia liikennekuolemia ja suunnaton määrä hukattua työn tuottavuutta ja menetettyjä työtunteja

perussuomalaiset väittävät että suomen lu paus olla mukana toimenpiteissä euroalueen vakauttamiseksi on ajamassa suomea velkaloukkuun

lehman brothersin kaatumisesta alkanut ketjureaktio aiheutti taloudellemme kustannukset jotka ylittävät reilusti sen summan jonka perussuomalaiset maalailevat eurokriisin tukipakettien tulevan maksamaan suomelle

äärimmäinen keino alkoholinkulutuksen rajoittamiseen on ollut kieltolaki

sitä suomessa kokeiltiin mutta heikoin tuloksin

minusta on outoa että esimerkiksi käytettyjen autojen tuonnin kohdalla suomi soveltaa jatkuvasti ylikireitä tulkintoja mutta alkoholin tuonnin kohdalla ainakin maallikosta näyttää että tulkinnoissa olisi kiristämisen varaa

mielestäni on joka tapauksessa hyvä että veroa tarkistamalla etsitään sitä verotuksen tasoa ja rakennetta jolla päästään alkoholihaittojen minimoinnin kannalta parhaaseen lopputulokseen

huomautettakoon että perussuomalaisten esittämä vaihtoehtobudjetti ei osoittanut mitään ratkaisua edellä kuvattuun perusongelmaan päinvastoin

tuonnin valvonnan tiukentamisen ohella meidän tulisi suomessa määrätietoisesti pyrkiä vaikuttamaan meikäläisen kulttuurin omituiseen humalamyönteisyyteen

mitä tulee perussuomalaisten huoleen liittovaltiokehityksestä mielestämme euroalueen kriisi on heikentänyt jo ennestään hataran liittovaltioidean pohjaa nostamalla esiin euroalueen kulttuurisen epäyhtenäisyyden

itse eu järjestelmä on puskuroitu liittovaltiojärjestelmää vastaan sillä perussopimusta voidaan muuttaa vain yksimielisillä päätöksillä

suomessa eduskunta sanoo ratkaisevan sanansa siitä missä suomi on mukana

on ymmärrettävä että talousliitto ja liittovaltio ovat kaksi eri asiaa

omalta osaltaan kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä ehdottomasti pidättäytyy toimista joiden se näkee vievän euta kohti liittovaltiota

muistutuksissa voitaisiin todeta esimerkiksi että humala on myrkytystila humalassa ihminen on alisuoriutuja humala tuhoaa aivosoluja ja niin edelleen

arvoisa puhemies

katsomme että tähän mennessä tehdyt toimet ovat estäneet euroalueen ja koko kansainvälisen talousjärjestelmän ajautumisen vakavaan kriisiin mutta muistutamme samalla että taustalla oleva velkaantumisongelma vaatii voimakkaita yhteisiä ja kansallisia toimenpiteitä

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä on sitoutunut suomen talouden tasapainottamiseen ja velan bkt osuuden kääntämiseen laskuun tämän vaalikauden loppuun mennessä ja tukee hallituksen linjaa euroalueen kriisin hoitamisessa sekä pyrkimyksissä säilyttää suomen suvereniteetti omaan talouteensa liittyvissä päätöksis sä

arvoisa puhemies

kuten täällä on monta kertaa todettu tällainen suomalaisen koulujärjestelmän ja koulutuksen arviointi on erittäin tervetullut ja myöskin yhdyn niihin kiitoksiin jotka täällä on lausuttu tämän raportin tekijöille

hyvät oppimistulokset joista me olemme saaneet suomessa iloita syntyvät monista erilaisista elementeistä

tämmöisiä elementtejä ovat muun muassa käytettävät opetusvälineet oppimisympäristö yleiset opetusjärjestelyt pedagogiikka ja didaktiikka joita sovelletaan opetuksessa myöskin oikein valitut oppisisällöt ja koulutyön rytmitys ja niin edelleen

näitä kaikkia asioita tulee tarkastella ja niissä pyrkiä huolehtimaan että mikään näistä ei pääse ikään kuin repsahtamaan

tässä on nyt puhuttu opettajista jonkin verran mutta minusta tässä raportissa ehkä yksi asia on jäänyt liian vähälle huomiolle ja se on opettajantyön arvostus

itse ajattelen näin että se on yksi semmoinen voisi sanoa perustavaa laatua oleva asia joka tuottaa meillä näin hyviä tuloksia

nimittäin kun me ajattelemme suomalaista opettajaa niin opettaja meillä on henkilö jonka ammattia arvostetaan

nuoret hakeutuvat mielellään opettajankoulutukseen

kun ajatellaan yliopistojen opettajankoulutuslaitoksia niin hakijoita on paljon paljon enemmän kuin näihin aloituspaikkoihin pystytään ottamaan

se takaa sen että meillä on parhaat voimat opiskelemassa opettajaksi ja tästä meidän pitää pitää huoli että opettajantyön arvostus säilyy eli opettajien työolosuhteista työssäjaksamisesta huolehditaan palkkaus pysyy sellaisella tasolla että se vastaa työn vaativuutta ja niin poispäin

nykyisessä maailmassa ulkoiset turvallisuusuhkat muuttuvat kaiken aikaa

modernissa tietotekniikan laajamittaiseen käyttöön nojaavassa yhteiskunnassa niin sanottujen kyber uhkien rooli on rajussa kasvussa

en nyt viittaa suomalaisen kyberpuolustusvälineteollisuuden mahdollisuuksiin vaan siihen että meillä on reserviläisissä ja uusissa varusmiehissä mittava osaamispotentiaali jota voidaan hyödyntää näihin uhkiin varautumisessa

haluan tässä yhteydessä vain nostaa esiin sen että puolustusvoimien on koulutustoiminnassaan otettava täysi hyöty tästä osaamispotentiaalista ja myös huomioitava että kyberuhkien torjuntaan ja elektroniseen sodankäyntiin liittyvät tehtävät voivat auttaa asevelvollisten palvelusmotivaation ja maanpuolustustahdon rakentamisessa

jostain syystä emme kuitenkaan saa kansantaloutemme moottoria käyntiin

nyt on todellakin oikea aika lähteä etsimään keinoja suomalaisen teollisen tuotannon virkistämiseen ja olemassa olevan vientipotentiaalin vapauttamiseen

arvoisa puhemies

suomen vientiteollisuus on mahdollista saada parempaan iskuun ja uuteen nousuun

ensimmäinen tehtävä on suomen olemassa olevien vahvuuksien tunnistaminen

paljonhan nykyään puhutaan panostuksista uusiin tulevaisuuden kasvualoihin mutta samalla tulee hyödyntää maksimaalisesti se tietotaito joka suomeen on syntynyt vuosikymmenien kehityksen tuloksena eri teollisuudenaloille

meritekninen teollisuus on tästä tyypillinen esimerkki

vaikka stxllä on mennyt huonosti se ei tarkoita sitä että suomalainen meritekninen teollisuus olisi kokonaan menettänyt elinvoimansa

perustuslakivaliokunta toteaa tässä ansiokkaassa mietinnössään koskien niin sanottua suvivirsi asiaa seuraavaa

sellaiset uskonnon harjoittamiseksi katsottavat tilaisuudet suluissa esimerkiksi se on sisällöltään uskonnolliset päivänavaukset ja ohjatut

sulku kiinni joita mahdollisesti järjestetään osana koulun normaalia päivittäistä toimintaa voivat sen sijaan muodostua etenkin julkisen vallan neutraalisuuden vaatimuksen ja indoktrinaatiokiellon näkökulmasta ongelmallisiksi

kun nyt on nähty mediassa esiintyneet otsikot tästä perustuslakivaliokunnan oivallisesta mietinnöstä voidaan todeta että sana ongelmallisiksi on osoittautunut jossain määrin ongelmalliseksi

tulee nimittäin otsikoinnista helposti sellainen kuva että näissä edellä mainituissa tilaisuuksissa itsessään olisi jotain ongelmallista

tämähän ei ollut valiokunnan mietinnön sanoma vaan ongelmallisuus tai mahdollinen ongelmallisuus liittyy näiden tilaisuuksien järjestelyihin mikäli niissä ei oteta uskonnonvapausnäkökulmaa asianmukaisesti huomioon

jos koulussa järjestetään uskonnollisia päivänavauksia tulee myös näiden ajankohdista tiedottaa etukäteen ja samalla huolehtia että jokaisella on mahdollisuus olla osallistumatta näihin tilaisuuksiin

on myös hyvä että valiokunta toteaa mietinnössään että pitkälle viety uskonnollista alkuperää olevien perinteiden välttäminen ei valiokunnan mielestä myöskään edistä uskonnollista suvaitsevaisuutta

uskonto kuuluu yhteiskuntaan ja uskonnollisuuden kitkeminen kouluista olisi mielestäni suoranaista epärehellisyyttä ja tosiasioiden kieltämistä

meillä on elämään ihmisyyteen ja tähän maailmankaikkeuteen liittyviä kysymyksiä joihin nykyaikainen tiede esimerkiksi ei anna eikä koskaan tulekaan antamaan vastauksia

ehjän maailmankuvan rakentaminen vaatii uskomista johonkin tai muuten on ummistettava silmät näiltä perimmäisiltä kysymyksiltä ja siltä että on uskottava johonkin

uskonto ja uskominen kuuluvat ihmisyyteen ja siksi on tärkeää että myös kouluissa pidetään esillä uskontoa eri muodoissaan

on itsestään selvää että erityisesti kristillisen perinteen ja kristinuskon periaatteiden opettaminen kuuluu erottamattomana osana suomalaiseen koulujärjestelmään mutta tärkeää on että uskonnonvapausnäkökulmat huomioidaan ja niiden mukaan toimitaan

lopuksi yhdyn edustaja heinosen aiemmin täällä esittämään toivomukseen siitä ettei tämän teeman kanssa jouduta taas vuoden päästä painiskelemaan

on kyllä ihan totta että tuo suunnitteluosaaminen on se kaikkein kriittisin tekijä tässä meriteknologiaosaamisessa mutta ettei tulisi väärää kuvaa asiasta niin kyllä meidän telakat ovat myös hyvin pitkälle erikoistuneita

siis tämmöinen projektiosaaminen on meillä erittäin korkealla tasolla ja siinä telakan ympärillä on myöskin suuri joukko erikoistuneita alihankkijoita

vielä kiinnittäisin huomiota siihen että työpaikkojen näkökulmasta on aivan eri asia onko meillä pelkkä suunnittelutoimisto vai onko meillä myöskin se telakka ja sen ympärillä tämä alihankkijaverkosto

arvoisa puhemies

suomi on saari

arvoisa puhemies

valitettavasti kuten täällä on todettu raportissa on paljon enemmän jouduttu kiinnittämään huomioita erilaisiin puutteisiin ja epäonnistumisiin kuin onnistumisiin mutta raportin tehtävä toisaalta varmasti onkin kiinnittää huomiota kehitystarpeisiin ja korjausta kaipaaviin asioihin

tämä raportti sinänsä on erittäin hyvin kirjoitettu ja sillä tavalla hyvin suositeltava luettavaksi ja tässä on todella paljon asioita joista kannattaa ottaa opiksi

kuriositeettina mainittakoon että ammattikorkeakoulujärjestelmässä lehtorilta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto ja yliopettajalta peräti lisensiaatin tai tohtorin tutkinto

tunnen tapauksia joissa merenkulun ammattikorkeakoulun lehtoreita on roikutettu määräaikaisissa työsuhteissa jopa toistakymmentä vuotta vain siksi että heiltä puuttuu sellainen tutkinto ja oppiarvo jota suomessa ei pysty suorittamaan

nyt tarvitaan työkaluja joilla vuoto korjataan vauriot minimoidaan ja saadaan taloudet tasapainoon

nyt on korkea aika tämän suomen ulkomaankaupan kannalta kriittisen alan koulutuksen uudelleenarviointiin ja järkiperäistämiseen

nämä ovat aika huomattavia virheitä ja tähän kyllä pitäisi jollain konstilla saada parannusta jotta nämä ennusteet olisivat lähempänä toteutumaa ja tarkentuisivat aikaisemmin

arvoisa puhemies

tietysti se on vaikeata niin kuin täällä todetaan

varsinkin talouden käännöspisteiden ennustaminen on haastavaa

vuosien ja jopa vuosikymmenien päähän katsovaa ja energiapolitiikan ennustettavuuden varmistavaa strategiaa laadittaessa olisi mahdollisimman hyvin kyettävä ennakoimaan näitä muutoksia

miten perusteellisesti tämän strategian valmistelussa on otettu huomioon toisaalta saksan päätös luopua ydinvoimasta ja toisaalta usassa ja muuallakin jo nyt tiedossa olevien ja mahdollisesti vielä löydettävien jättimäisten liuskekaasuvarojen vaikutukset energiamarkkinoihin

arvoisa puhemies

kriittisyys tässä asiassa on paikallaan

syyllisiä täällä ei ole mielestäni haettu ja se on turhaa koska jokainen on varmasti tehnyt asiassa parhaansa

jatkettakoon virheiden analysointia tästä eteenpäin vähän samaan tapaan kuin onnettomuustutkintakeskus tekee kun tapahtuu onnettomuus

tarvitaan huolellinen ja riippumaton asiantuntija analyysi ja sen jatkoksi hyvä toimenpide ehdotus miten tästä mennään eteenpäin miten virheet korjataan

minäkin tuohon puurakentamiseen totean että kotikaupungissani raumalla oli ja on edelleen valtakunnallisestikin huomiota saanut hieno hanke puukerrostaloalueen rakentamisesta mutta tuo hanke ei tahdo oikein edistyä kun asunnoille ei löydy ostajia

eli tuntuu siltä että meillä suomessa arvostetaan kivitaloja niin paljon enemmän kuin puutaloja että nykyinen hintaero ei riitä ihmisille motiiviksi investoida asuntoon puukerrostalossa

tätä kiven ja puun välistä arvostuseroa ehkä kuvaa sanapari kivijalkapuujalka joita tässäkin keskustelussa on käytetty

eli ennen kuin ryhdymme satsaamaan kovin paljon julkisia varoja puurakentamiseen olisi paneuduttava mielestäni puukerrostalojen kysyntään markkinoilla ja etsittävä sellaisia keinoja joilla puukerrostaloasuntojen kysyntää suomessa lisätään

arvoisa puhemies

on tartuttava konfliktin osapuolien ja erityisesti ukrainan ja venäjänkin kansalaisten ilmaisemaan toiveeseen väkivallan pikaisesta lopettamisesta

kysyn ulkoministeriltä

miten realistisina te näette mahdollisuudet päästä lähiaikoina sellaiseen tilanteeseen jossa kansainvälinen yhteisö on ukrainassa turvaamassa rauhaa ja estämässä aseellisen konfliktin jatkumista ja pahenemista